se on kaikille ihmisille turvallinen ja hyvä ympäristö olla ja elää

antti lindtman otti aikaisemmin esiin että hän toivoisi että tämä lakialoite käsiteltäisiin mahdollisimman pian ja siihen että käsittely olisi mahdollisimman nopeata nyt antaa tietysti mahdollisuuden se että tyttö käsitti myös mahdollisimman nopeata kun meitä kansanedustajia oli kumminkin yli sata jotka ovat allekirjoittaneet tämän tärkeän lakialoitteen

mutta samaan hengenvetoon pitää kyllä todeta se että mitä nyt valiokunnissa olen ollut monesti käy kuitenkin niin että ne lakialoitteet jäävät niin sanotusti sinne hattuhyllylle

tässä keskustelussa tuli esiin että on mahdollisuus käyttää myös mobiilitekniikkaa apuna ja se on todella hyvä asia

minä toivoisin nyt että meidän hallituksemme ministerit ja kaikki edustajat ja kaikki jotka tätä lakialoitetta näin hyvin ja vahvasti kannattavat pitäisivät huolen siitä että tämä lakialoite lähtisi mahdollisimman nopeasti eteenpäin että se ei jää tänne byrokratian rattaisiin

arvoisa puhemies

esimerkiksi tästä on pari viikkoa kun tomtom opasti keskelle helsinkiä

väkivallan käyttämisen tai sillä uhkaamisen ei tule olla raiskausrikoksen tunnusmerkistön edellytys vaan lähtökohtana tulee olla henkilön seksuaalisen itsemääräämisoikeuden

arvoisa puhemies

mutta edustaja jokinen puhui erittäin hyvin siitä turvallisuuden tunteesta ikäihmisten kannalta katsottuna

rikosnimikkeen ei myöskään tulisi riippua siitä johtuuko uhrin puolustuskyvytön tila hänen omasta toiminnastaan vai rikoksentekijän toiminnasta

kun heillä on se tuttu taksi siellä kylällä ja he voivat soittaa ja luottaa että taksi tulee aina ajoissa ja tuntevat taksinkuljettajan ja tietävät että pääsevät myös turvallisesti sinne kotiin asti neljän seinän sisälle niin se on äärettömän kallisarvoinen ja arvokas asia

lisäksi rangaistusta määrättäessä tulee kiinnittää huomiota siihen ettei pelkästään tekijän ensikertalaisuus raiskausrikoksen tekijänä ole peruste vankeusrangaistuksen tuomitsemiselle ehdollisena

ne muun muassa tuovat kustannussäästöjä parantavat hoidon laatua lyhentävät odotusaikoja ja vähentävät myös hoitovirheitä

arvoisa puhemies

kyllä suomessa elintensiirto osaaminen ja tieto on hyvällä tasolla

tämä nopea laajakaista ja videoyhteys on aivan välttämätön ja sen pitää olla myös luotettava se ei saa katketa jotta pystytään näitä terveydenhuollon palveluita mobiilipalveluina tuottamaan koko suomen alueella

tietysti sitä voidaan kehittää nimenomaan parantamalla sitä että ihmiset tietävät enemmän tästä elinluovutuksesta ja myös sitten hoitohenkilökunta osaa tunnistaa ne ihmiset joilta on mahdollisuus saada elimiä siirtoa varten

tässä on hirveän paljon asioita niin kuin edustaja heinonen on puhunut tästä vapaaehtoistyöstä esimerkiksi verenluovutuksesta ja luuydinsiirroista ja tapani mäkinen otti esiin tämän elinluovutustestamentin

sen takia on erittäin hyvä asia että ministeri kiuru on lähtenyt siitä että laajakaistayhteydet pitää saada koko suomeen

liikennepoliittinen selonteko on monin puolin hyvä ja kattava mutta ikävänä tosiasiana on todettava että rahoitus ei ole olemassa oleviin tarpeisiin nähden riittävä ja rahoitus tulisi järjestää niin että pitkällä aikavälillä voitaisiin toteuttaa tarvittavat liikennehankkeet

se on tietysti hyvä tehdä mutta se ei ole tällä hetkellä enää välttämätöntä

on todettu että yhdeltä ihmiseltä saadaan neljäkuusi elintä mitä voidaan luovuttaa jollekin toiselle kuka niitä tarvitsee

mielestäni rahoituksen uudelleenjärjestämistä eri rahoitusmalleja tulisi tarkastella avoimin mielin aivan niin kuin edustajat myllyniemi ja ahvenjärvikin nostivat esiin

tämä on hyvä asia ja tästä pitää puhua täällä eduskunnassa ja me voimme kaikki tehdä sitä vapaaehtoistyötä minkä edustaja heinonen ja edustaja mäkinen ottivat esiin

tienkäyttömaksuista haluaisin sanoa sen verran että mikäli ihmiset laitetaan maksamaan tienkäyttömaksuja täytyy olla myös toimiva joukkoliikenne että on mahdollisuus valita maksanko vai käytänkö joukkoliikennettä

arvoisa puhemies

työ ja tasa arvovaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen että työsuojeluviranomaisten tietojensaantimahdollisuuksia ja viranomaisyhteistyötä on edelleen parannettava

on äärettömän tärkeätä että haja asutusalueilla pystytään huolehtimaan siitä että ihmisten on suhtkoht helppo liikkua paikasta toiseen

niin kuin edustaja jokinen sanoi joukkoliikenne ei toimi ja silloin täytyy kyllä tilata taksi

kiitos ed

varmasti on järkevää kehitellä sitten taksinkin pohjalta toimivaa joukkoliikennettä mikä kiertää jonkun tietyn reitin siellä syrjäseudulla

arvoisa puhemies

jos hallitus ihan oikeasti ajaisi nuorten etua niin se hyväksyisi sdpn vaatimuksen siitä että jokaiselle nuorelle on tarjottava työ koulutus tai harjoittelupaikka kolmen kuukauden sisällä työttömyyden alkamisesta

se oli aika suosittu mutta pikkuhiljaa siitä järvenpää irtautui sen jälkeen kerava ja tuusula jäi yksin siihen maksajaksi

hallitukselta odotetaan tositoimia

sitten täytyy muistaa että myös se olisi ympäristöystävällisesti

yleiskeskustelu on vähentynyt ryhdytä yksityiskohtaisen käsitteen eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvineen se on lakiehdotuksen sekä mietinnössä ehdotetun uuden kolmannen lakiehdotuksen sisällön mukaiseen hyvä teko

varmasti meidän pitää myös kehittää uudenlaisia kutsuliikennemahdollisuuksia jotta syrjäseudulla asuvat ihmiset pääsevät siirtymään suht koht sujuvasti

ilotulitteet eivät ole tällä hetkellä ilo vaan monelle perheelle suuri suru

keskustelu asiasta on koottu taa

on erittäin tärkeää se että saimme nyt tiedon siitä että lakimuutos ilotulitteiden käytöstä tulee voimaan jo loppuvuodesta

eduskunta yhtyi valkon ehdotukseen vakiootteeseen kyselty vaan lakiehdotuksen

tämän tulevan lainmuutoksen johdosta varmasti tulevan vuoden ilotulitteet tulitusriemut eivät aiheuta sitten niin paljon inhimillistä kärsimystä eivätkä myöskään taloudellisia vahinkoja

oikeutusta myös käsittelyn

huomenna torstaina kun usan kultakello kuusitoista

omistajapolitiikan pitää perustua uusiin arviointeihin maamme luonnonvarojen tavaroiden palvelujen ja ratkaisumallien kestävästä kehittämisestä sekä jalostusarvon nostamisesta

mikäli on niin että valtionyhtiöissä ei arvioida hallituksen tekemien päätöksien seuraamuksia niin pyytäisin että tähän asiaan kiinnitettäisiin huomiota

on hyvä että ministeri pyysi lähettämään joulukortteja mutta niitä kortteja voi lähettää ympäri vuoden tasaisesti että itella saa parempaa tulosta

sen lisäksi vielä tuli mieleen eu politiikasta rikkidirektiivi joka kouraisi meidän laivateollisuutta pahasti ja kysyn nyt ministeriltä

on erittäin hyvä että meillä on nyt mahdollisuus keskustella täällä yhdessä ikäihmisten hyvästä hoidosta ja palveluista sekä omaishoitajien tilanteesta

vanhuspalvelulain ehkä paras sisältö on se että siinä kuunnellaan ihan oikeasti palveluja tarvitsevaa ikäihmistä ja myös heidän omaisiaan

uusi rahoitusjärjestelmä on myös oikeudenmukainen

pidän erittäin tärkeänä että ikäihminen saa oman hoitajan jonka kanssa voidaan sitten laatia yhteinen hoitosuunnitelma jossa sitten otetaan huomioon kaikki ne palvelut ja tarpeet joita ikäihmisellä on

mutta liikenne ja viestintävaliokunnassa kun saimme viimeisen kerran nuijan pöytään kolautettua puheenjohtajan toimesta totesimme että nyt meillä alkaa kesäloma

hyvä asia on myös että asiaa seurataan että kunnilla on velvollisuus seurata että nämä hyvät hoitosuunnitelmat tehdään ja ne toteutetaan ja niistä pitää sitten vuosittain kuitenkin antaa tilastot ja kertoa miten kunta on toiminut

kesä tulee

ikäihmisiä ylipäätään täytyy kunnioittaa ja täytyy antaa heille se kiitos ja meidän täytyy olla kiitollisia siitä mitä he ovat elämänsä aikana tehneet työelämässä ja vielä sitten eläkkeelle jäätyään seuroissa sekä auttaneet omaisiaan ja hoitaneet lastenlapsiaan

arvoisa puhemies

he ovat suuri rikkaus

siirtymäaika on pitkähkö mutta asiantuntijoiden mukaan on huolehdittava siitä että koulutus on kaikille samanlainen ja se on syytä kytkeä ammattipätevyysdirektiivin mukaisesti järjestettävään koulutukseen ja sen aikatauluihin

toivon että hallitukselta saadaan mahdollisimman nopeasti myös muita esityksiä kuin tämä selvitysyksiköstä annetun lain muuttaminen millä kitketään harmaata taloutta

sen lisäksi tässä on tullut kari uotilan puheessa esiin se miten epäreilua harmaa talous on rehellisiä yrittäjiä kohtaan

jotta tässä onnistuttaisiin nykyisen tuusulan alueella olevan lentokentän pohjoispuolisen focus työpaikka alueen tulisi säilyä osana suurkuntaa

se pitää paikkansa

arvoisa puhemies

lisäksi pitäisi olla riittävästi myös valvontahenkilökuntaa jotta saadaan tämä harmaan talouden kitkeminen paremmalle tolalle

suurkunta on toteutuessaan taloudellisesti ja väestöllisesti suuri alue

siitä huolimatta moni vammainen henkilö kohtaa yhteiskunnassamme syrjintää

sen myötä pystyttäisiin myös päivän tämä

algeriassa yhtiö

arvoisa ministeri näettekö mahdollisena suunnitellun kehä ivn focus työpaikka alueen säilymisen osana tuusulaa ja selvitettävää keski uudenmaan suurkuntaa

minusta on erittäin hyvä että nyt tämän hallituskauden alussa heti tuli tämä kuvallinen tunnistekortti esimerkiksi rakennustyömaille

hallitus pyrkii tällä vaalikaudella toimimaan yhteiskunnassa ilmenevää syrjintää vastaan

ministerihän on esittänyt että osa focus alueesta siirrettäisiin vantaalle mutta se on ilman muuta tärkeä asia tälle suurelle uudelle kunnalle että se säilyy osana suurkuntaa

hallitusohjelmaan on lisäksi kirjattu useita hyviä vammaispoliittisia linjauksia

arvoisa puhemies

paras hankkeesta muistan hyvin kun tulimme tapaamaan ministeri tölliä

mietimme silloin mikä meitä kunnissa odottaa

asiaa pitää viedä sitkeästi eteenpäin

meillä on mahdollisuus saada valtion kassaan miljardeja mikäli me tämän asian hyvin hoidamme ja sinnikkäästi pyrimme harmaan talouden kitkemiseen

myös muun muassa vammaisten mahdollisuuksia osallistua työelämään ja oppisopimuskoulutukseen parannetaan vammaistutkimusta vahvistetaan ja vammaisen henkilön lakisääteisen henkilökohtaisen avun kattavuus tarkistetaan

keskustelu oli oikein hyvähenkistä ja tulokset olivat hyviä ja loppujen lopuksi paras hanke ei kovin paljon meidän kuntia koskettanut koska väkiluku oli niin suuri

tässä välikysymyskeskustelun aikana kuntaministeri henna virkkunen on jo moneen kertaan sanonut että hallitus kuulee kuntia ei tule pakkoliitoksia mutta se ei vaan tunnu menevän sinne opposition puolelle

arvoisa puhemies

tässä edustaja lipposen puheenvuorossa tuli erilaisia vaihtoehtoja miten voidaan vammaisten asema ja heidän vaikutusvaltansa turvata yhteiskunnassa olen samaa mieltä että voidaan selvittää muitakin vaihtoehtoja kuin vammaisvaltuutetun viran perustaminen mutta kannattaa olla avoin ja miettiä kaikkia eri vaihtoehtoja

haluaisin tietää miten tämä uudistus nyt vastaa siihen tarpeeseen että pystytään paremmin keskittymään maankäyttöön asumiseen ja liikenteeseen täällä uudenmaan alueella ja myös hyödyntämään näitä kuntakeskuksia ja tämän alueen kokonaiskehittämistä niin työpaikkojen kuin työllisyyden osalta

arvoisa puhemies

kiitoksia erittäin paljon ministeri viitaselle siitä että hän on huomioinut tämän vanhojen omakotitalojen ongelmatilanteen

ainut mitä ei ole vielä kuultu ministeri virkkuselta on se miten hän suhtautuu osakuntaliitoksiin

he ovat tehneet ison työn jäsenjärjestöjen kanssa tämän kansalaisaloitteen laatimisessa ja myös siinä nimien keräämisessä

silloin kun he olivat kansalaisinfossa kertomassa tästä aloitteestaan ja siellä oli puolueitten edustajia kertomassa puolueitten näkemyksiä ja minä olin sitten meidän ryhmän edustajana siinä käytiin läpi sitä ympäristövaliokunnan käsittelyä

arvoisa puhemies

käsittelemme hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta

sen verran kävin tarkkaan läpi mitä oli valiokunnassa ollut asiantuntijalausumia että niiden perusteella valiokunta olisi voinut tehdä kumman päätöksen hyvänsä

työllistymistä voi joissakin tapauksissa helpottaa tuensaajan mahdollisuus ansaita muuttunutta tuloa yhden kuukauden ajan ennen asumistuen tarkistusta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

varmasti on hyvä että tämä asia sitten vielä perusteellisesti käsitellään ympäristövaliokunnassa ja käsitellään myös tietysti täällä täysistunnossa mutta olen tosi iloinen ja tyytyväinen siitä että

kiitos ed

olen huolissani mitä taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia ja muutoksia tämä asiakasmaksulain muutos aiheuttaa kunnille ja kuntalaisille

myös omaisuuden huomioon ottamisesta luopuminen on hyvä asia koska omaisuuden selvittely on käytännössä vaikeuttanut hakemis ja myöntämismenettelyä vaikka omaisuus on harvoin vaikuttanut

mietin kuulemaani ja ensimmäinen ajatukseni oli se miten voi olla mahdollista että voimassa oleva isyyslaki ei turvaa lapsen biologiselle isälle oikeutta isyyteen

harmaan talouden selvitysyksikkö on toiminut reilun vuoden ja on havaittu että heillä ei ole riittävästi tiedonsaantimahdollisuuksia ja tällä lakiesityksellä nyt korjataan tämä puute

keskustelu asiasta vaikka a

eli tämä voi tarkoittaa hyvin sitä että kunnilla terveyden ja sosiaalihuollon maksut lähtevät nousuun ja se ei ole kuntalaisten etu eikä kenenkään etu

toivottavasti tämä salissa käyty keskustelu kaataa byrokratian esteitä ja lakialoite käsitellään pikaisesti

lakia muutetaan siten että viranomaista koskevaan määritelmään lisättäisiin lain ja asetuksen taikka muun säännöksen tai määräyksen perusteella nimetyt yhteiset laitokset ja yksityiset henkilöt siltä osin kuin he julkista tehtävää hoitaessaan käyttävät julkista valtaa

kuntalaisilla ei ole todellista valintamahdollisuutta kun tämä uudistus saattaa johtaa siihen että julkisesta terveydenhuollosta siirtyvät kaikki lääkärit yksityissektorille

tämä on pieni ja tärkeä muutos ja niin kuin monet edustajat ovat ottaneet esille odottelemme myös muita päätöksiä joilla pystymme vähän suitsimaan harmaata taloutta

edellisellä kaudella tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja matti ahde teki erittäin tärkeän valmistelutyön ja siellä on monta kymmentä eri kohtaa jotka meidän pitää käydä täällä hallituksen kanssa läpi ja tuoda eduskuntaan päätettäviksi jotta saadaan ihan aitoja tekoja harmaan talouden kitkemiseksi